parhaan mahdollisen luottoluokituksen ansiosta myös suomalaisten yritysten ja kotitalouksien veloista maksamat korot säilyvät mahdollisimman alhaisella tasolla

arvoisa herra puhemies

viime keväänä uusi hallitus kirjoitti ohjelmaansa että vaalikauden kuluessa valtion velkaantuminen käännetään laskuun ja toimet julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi aloitetaan

pohjois suomi on käytännössä nopeiden henkilöliikenneyhteyksien osalta täysin lentoliikenteen varassa

hallituksen tavoite itseään ruokkivan velkakierteen katkaisemisesta saatiin kehysriihessä alulle

näin ollen valmistellussa lentoliikennestrategiassa minusta olisikin näihin asioihin kiinnitettävä huomiota ja määriteltävä oulu toiseksi solmukentäksi mikä se käytännössä tällä hetkellä kyllä jo onkin yli miljoonan vuosittaisella matkustajalla

arvoisa puhemies

vain muutama suomalainen yritys on edes tarjonnut palveluja pohjois norjaan

olen saanut keskustella tästä ongelmasta ja sen ratkaisujen löytämisestä työvoimaviranomaisten yritysten elinkeinojärjestöjen suurlähetystöjen kaupunkien ja kaikkien asiaan jotenkin liittyvien kanssa

suomen kilpailukykyä on parannettava korkeaan osaamiseen ja innovatiivisuuteen perustuvia yrityksiä on kannustettava kasvamaan ja kansainvälistymään

mielestäni lentoasemaverkkoa tulisi tarkastella osana koko liikennejärjestelmän kokonaisuutta ja katsoa mikä liikennemuoto millekin alueelle on käytännössä paras ja sen mukaan jakaa raide maantie ja lentoliikenne

puhutaan kieliongelmista erilaisista normeista erilaisista toimintatavoista kaikesta sellaisesta jonka luulisi olevan helposti koulutettavissa helposti ratkaistavissa

käyttöön otetaan määräaikainen kasvuyrittäjyyskannustin jossa tehdystä sijoituksesta puolet voi vähentää heti saman vuoden pääomatuloverotuksessa

hän esitti näihin kieli normi ja kulttuuriasioihin ratkaisuksi että perustettaisiin pohjois norjaan suomalaisille yrityksille ja myös työttömille työnhakijoille tukikohta suomi talo joka olisi myös norjalaisten kohtauspaikkana

arvoisa puhemies

vaikka hallituksen ja meidän päätöksentekijöitten ajanlaskussa neljä vuotta on se jakso jonka yli ei tahdo uskaltaa katsoa saatikka tehdä päätöksiä niin monet tulevaisuuden kehitystekijät vaatisivat kymmenen jopa vuosikymmenien strategiaa ja sitkeää toteuttamista

pääministeri katainen on tämän jälkeen keskustellut asiasta myös norjalaisen kollegansa pääministeri stoltenbergin kanssa ja myös norjan pääministeri on asialle myötämielinen

tässä tilanteessa ei pidäkään enää meidän jahkailla eikä päivitellä esteitä kun pääministereitten tasolta hankkeelle on näytetty vihreää valoa

tiedossa on että pelkästään pohjois suomeen on tulossa parinkymmenen miljardin euron arvosta energia kaivos matkailu ja liikenneinvestointeja

pystytetään vaikka hirsitalo tromssaan tukikohdaksi ja bisneksentekopaikaksi suomalaisille ja norjalaisille niin emmeköhän silloin löydä toisemme ja eiköhän rohkeus ottaa vastaan urakoita ja töitä avaudu nykyistä paremmin

täällä edelliset puheenvuoron käyttäjät kollegat valiokunnasta ovat yksityiskohtaisesti käyneet läpi meidän keskustelujamme ja aikaansaamaamme yksimielistä mietintöä joka on jo arvo sinänsä että valiokunta pystyy työskentelemään yhdessä niin että valiokunnalla on se arvo ja se sana sanottavanaan mikä eduskunnalla on

meidän on ymmärrettävä kuinka valtava on arktisen alueen muutos niin taloudellisesti ympäristöllisesti kuin turvallisuudenkin kannalta

yhteinen tekijä näille kaikille on valtava työllistävä merkitys mikä näkyy norjankin suuntautumisessa pohjoiseen

arvoisa puhemies

norja ruotsi ja venäjä ovat meitä edellä arktisen alueen kehityksen hyödyntämisessä ja yhteistyössä

arvoisa puhemies

harvoin on kuitenkaan käytännössä näin käytännönläheistä ja tarkoituksenmukaista lakiesitystä täällä eduskunnassa kuin tämä lakiesitys on

tämä edellyttää liikenneverkoston kehittämistä niin että voidaan varmistaa toimivat yhteydet jäämeren satamien kautta kansainvälisille markkinoille

suurimmalla osalla ainakin meistä miespuolisista edustajista on henkilökohtaiset kokemukset siitä millaista on olla armeijassa joulun tai juhannuksen aikoihin kun aamukammassa on enää muutamia piikkejä jäljellä

eun ministerineuvostossa äskettäin hyväksytyn eurooppalaisen liikenteen ydinverkoston ten tn ulottuminen pohjanlahden ympäri oli hyvä avaus

käytännössä suuri osa kotiutettavista on lomilla tai oleskelee kasarmilla enemmän tai vähemmän varusteita luovutellen reserviläisjär jestöjen esittelyjä kuunnellen tai vastaavasti

hallituksen tekemät kehyspäätökset ovat hyvä avaus uuden kasvun luomiselle mutta meidän on asetettava rima paljon nykyistä korkeammalle ja panostettava tulevaisuudessa ennakkoluulottomasti ennen kaikkea pohjoiseen

tästä huolimatta varuskunnissa on kuitenkin odoteltu joulua ja juhannuspyhien jälkeistä kotiuttamispäivää täydessä varustuksessa eikä näin ollen ole voitu valmistautua seuraavan saapumiserän tuloon

kaikki ymmärrämme että näin lyhyessä ajassa ei paljon ehditä toimintoja kehittää ei paikkoja kunnostaa saatikka sitten panostaa kouluttajien hyvinvointiin tai uudistumiseen

tätä samaa mieltä olivat valiokunnassa olleet asiantuntijat joita kuulimme

heidän mukaansa varusmiespalveluksen loppuvaiheessa on käytännössä väljyyttä joka on mahdollista poistaa uudelleenjärjestelyn ja koulutuksen tiivistämisen kautta

valiokunnassa kuulimme että palvelusajan lyhentäminen on tarkoitus kohdentaa nimenomaan varusmieskoulutuksen loppuvaiheeseen niin sanottuun joukkokoulutuskaudelle ja näin varusmiesten koulutuksesta tulee tarkoituksenmukaisempi myös loppuvaiheen juhlapyhien aikaan

vanhasen ja kiviniemen hallitukset elvyttivät voimakkaasti velkarahoituksella kun luultiin että menossa on tavallinen ohimenevä suhdannetaantuma mutta olikin sekä pitkä taantuma että rakenneuudistustarve yhtä aikaa

arvoisa puhemies

pitkälle edellä mainituista syistä esityksellä ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia joukkojen operatiivisen suorituskyvyn vaatimuksiin vaan ne pysyvät kutakuinkin ennallaan tästä muutoksesta huolimatta

rakenneuudistukset ratkaisevat pitkälle suomen kohtalon

tämä säästö ei ole valtavan suuri mutta nämäkin miljoonat voidaan käyttää tulevaisuudessa tehokkaammin armeijan muihin tarpeisiin

tulopuolella suomen nousu tehdään yritysten menestyksellä ja menestys riippuu pääasiassa viennin kehityksestä ja yritysten kasvusta

tällä muutoksella on mielestäni kuitenkin ja niin kuin valiokunnankin mielestä se vaikutus että miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten koulutusaikaa ei voida enää lyhentää nykyisestään ilman että sillä olisi hyvinkin paljon ja monenlaisia kielteisiä vaikutuksia sodan ajan joukkojen suorituskykyyn

arvoisa herra puhemies

tarvitsemme parempaa kilpailukykyä tarvitsemme yrittäjyyttä kannustavia olosuhteita ja ilmapiiriä

vaikka lupaprosessit saattavat tuntua monimutkaisilta ja aikaa vieviltä on hyvä että ydinvoimaloiden rakentamisessa noudatetaan tarkasti suomalaista lakia ja turvallisuusmääräyksiä

tällä on oma merkityksensä koulutuksen tasolle ja varusmiesten motivaatiolle

valtion tehtävä on luoda yrittäjyydelle ja yrittäjille hyvät olosuhteet menestyä sillä vain menestyvät yritykset työllistävät

fortumilla on kokemusta pitkältä ajalta samaan konserniin kuuluvan laitetoimittajan laitteista yhteistyöstä ja osaamisesta loviisassa ilman ongelmia

on valitettavaa että suomeen on levinnyt käsitys että toimeentulo ei ole riippuvainen onnistumisesta ja ansioista

suomi tuo jo tällä hetkellä sähköä kahden fennovoiman ydinvoimalan kapasiteetin verran rajojemme ulkopuolella olevista ja siten suomen viranomaisten ulottumattomissa olevista voimalaitoksista

vaikeissa päätöksissä tarvitaan rohkeutta ja suomen asettamista aina etusijalle omien kynnyskysymysten ja saavutettujen etujen sijaan

olisikohan niin että eduskuntaan tarvitaan enemmän niin sanottuja omantunnon asioita sillä viimeaikaiset päätökset osoittavat että eduskunnalla on kykyä viedä suomea rohkeasti eteenpäin jos sille annetaan tilaa ja tuodaan esityksiä

normaalin taloussähkön ja pk yritysten sähkön voi ja se pitää tuottaa oman alueen vesivoimalla turve ja biopolttoaineilla mutta raskaan teollisuuden tarvitseman sähkön määrään nämä eivät riitä

tämän vuoksi on lähes ratkaisevassa roolissa fennovoiman ydinvoimalaitoksen valmistuminen nopeasti poistamaan energiansaannin epävarmuutta suurteollisuudelta

paperiteollisuuden aikomukset miljardien sijoituksista suomeen ja kovia kokeneen ict alan osaamisen suuntautuminen uusiin yrityksiin näyttää synnyttävän uusia työpaikkoja ja startup yrityksiä ja vetää jopa ulkolaisia sijoituksia suomeen sinne missä ict ekosysteemi on kunnossa

perämerenkaaren alue kokkola raahe oulu ja kemi tornion kautta ruotsin puolelle aina luulajaan saakka ulottuva alue muodostaa koko euroopan mittakaavassa merkittävän teollisuuden ja osaamisen keskittymän

tämä perämerenkaaren energiaintensiivinen teollisuus rauta teräs sellu paperi ja kemianteollisuuksineen tarvitsee suuria määriä energiaa

tämän vuoksi perämerenkaaren teollisuus on mukana fennovoiman hankkeessa ja tämän vuoksi pyhäjoki sijoituspaikkana on paras mahdollinen

äskettäin hallituksen tekemä päätös tukea tornioon rakennettavaa kaasuterminaalia varmistaa omalta osaltaan energiapaletin laajenemisen ja se varmistaa myös kaasua käyttävien laivojen tulon perämerenkaarelle

hallituksen niin ikään äskettäinen päätös kotimaisen turpeen ja bioenergian kilpailukyvyn lisääminen kivihiileen nähden on erinomainen asia ja myös tukee hajautetun ja työllistävän energiatuotannon lisäämistä

näin ollen hallitus on tehnyt tänä syksynä useita hyviä päätöksiä energian suhteen koko maan osalta ja erityisesti pohjoisen suomen osalta

kuten kaikki tiedämme suomi tarvitsee työtä ja investointeja sekä sitä kautta myös hyvinvointia ja yhteiskunnalle verotuloja

vielä vuosisadan alussa vahvoilta näyttäneet tukijalkamme nokia vetoinen ict klusteri ja vahva metsäteollisuus ovat joutuneet sopeuttamaan voimakkaasti toimintaansa ja vähentämään työpaikkoja

meidän kaikkien on syytä olla vakavasti huolissamme tilanteesta ja jokaisen tehdä omalta osaltaan kaikkensa että sekä velkaantuminen että työttömyys saadaan pysäytettyä ja käännettyä paremmalle uralle

on erinomainen asia että hallitus on vauhdittanut suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla muun muassa panostamalla finpron ja sen verkoston kehittämiseen

erityisen iloinen olen arktisen alueen ja pohjoisen nousemisesta voimakkaasti esille niin talousarvioesityksessä kuin valiokunnan mietinnössäkin

matkailualan kehittyminen edellyttää ennen kaikkea matkakohteiden saavuttavuutta mikä merkitsee toimivaa lentoliikennettä etenkin pohjois suomen osalta

pohjois suomeen on tehty mittavia matkailuinvestointeja mutta niiden käyttö riippuu olennaisesti siitä että tarjolla on kysyntää vastaavat yhteydet

liikenneyhteydet ovat myös muun elinkeinoelämän osalta erityisen merkittävässä roolissa juuri pitkien matkojen pohjois suomessa

kun arktisen alueen hyödyntäminen kasvaa tarvitaan pohjoisen alueitten liikennejärjestelmien kehittämistä

on niin ikään selvitettävä mahdollisuudet käyttää eun rahoitusvälineitä liikenne ja viestintäyhteyksien toteuttamiseksi ja hyödynnettävä pohjoisen ulottuvuuden liikenne ja logistiikkakumppanuutta pohjoisten alueitten liikenneyhteyksien kehittämisessä

minä haluan nostaa esille sen asian joka on moneen kertaan lähes joka kokouksessa tuolla valiokunnassa noussut esille

koko valiokunnan huolen kertausharjoituksista ja varusmiesten metsävuorokausista ja yleisestä asevelvollisuudesta

ne perusfundamentit ovat kyllä koko valiokunnan yhteisiä huolia ja niitten eteen tulee jatkossakin tehdä töitä

kyllä se täytyisi tehdä pitemmällä aikavälillä niin että se näiden neljän vuoden aikana mitkä ovat nyt käytettävissä tasoitetaan vähitellen

minä olen sitä mieltä että puolustusvoimat kyllä voi tämän itse suorittaa niillä resursseilla mitkä siellä on seuraavina vuosina katsoa sen painopisteen uudelleen

valiokunnalla on kyllä ollut tahto siitä että varusmieskoulutuksen tasosta ei tingitä se on se ensimmäinen ja sen jälkeen ovat muut asiat

mutta kertausharjoitusten määrän ja laadun ja tasaisuuden suhteen varmasti armeijan kannattaa tehdä nyt omia johtopäätöksiä tässäkin talossa käydyn keskustelun puitteissa

nykymaailmassa varsinkaan muuttuneessa turvallisuustilanteessa ei voida enää erottaa tarkasti sisäistä ja ulkoista turvallisuutta

terrorismin torjunta on hyvä esimerkki tässäkin budjetissa tämä poliisin yhdyshenkilö turkkiin kuvastaa sitä

kysynkin ministerin mielipidettä tämänhetkisestä yhteistyöstä ja samalla niistä kehityksen näkymistä mitkä olisivat ne painopisteet missä tämmöistä uudenlaisen turvallisuuden yhteistyötä voitaisiin kehittää tulevina eduskuntakausina

arvoisa herra puhemies

rahoituksen saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta on vastannut valtio hyvinkin monenlaisin kulloiseenkin aikaan soveltuvin instrumentein

arvoisa herra puhemies

minä haluan tässä yh teydessä oikeastaan antaa kiitosta ja nostaa esille erään hyvin myönteisen toiminnan nimenomaan rajavartiolaitoksen osalta

kaavoitetun tonttimaan saatavuudesta rakentamisen mahdollisuuksista ja toteutumisesta sekä toimivista asuntomarkkinoista ovat vastuussa kunnat

siinä missä monet viranomaiset ovat tuskailleet rakenneuudistusten ja taloudellisten asioitten kanssa niin rajavartiolaitos kyllä ansaitsee ennakoivasta toiminnasta suorastaan kehut

valtio ja osin kunnat itse ovat kyllä erilaisin kestävin tai vähemmän kestävin perustein laatineet normeja ja säännöksiä vaikeuttamaan toimivia asuntomarkkinoita

siellä on vuosien aikana tehty laajoja organisaatiouudistuksia ja ennakoitu keventämällä ja hakemalla uutta painopistettä toiminnalle

näin he ovat onnistuneet ennakoimaan näitä säästöjä ja sopeuttamistoimia oma aloitteisesti ilman voimakasta ulkopuolista painostusta

rakentajia siis rakennustyön toteuttajiakin pieniä ja suuria on suomessa runsaasti kilpailuun saakka

valtion toimet rahoituksen ja rakentamisen normituksessa ja ohjauksessa eivät monesti lyhytjännitteisyydessään ole luoneet riittävää varmuutta ja pitkäjänteisyyttä rakentamiseen ja omistamiseen

kiinteistöjen ylläpitoon ja ylläpidon kustannuksiin on vasta viime aikoina luotu käytäntöjä ja rahoitusmekanismeja kalliiden oppirahojen jälkeen

mielestäni suurin este toimivien asuntomarkkinoiden ja sitä kautta myös kohtuuhintaisten asuntojen niin vuokra kuin omistusasuntojenkin tuotantoon on kuntien ja kaupunkien omat maa kaavoitus rakentamis ja asuntomarkkinapolitiikat

viime hallituskaudella aloitettuja normienpurkutalkoita on jatkettava niin että eri rakennusmateriaaleja muun muassa puuta kohdellaan tasavertaisesti ja esimerkiksi

jos kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden fokus pysyy koko ketjun ajan kohtuuhintaisessa asunnossa niin tämä kyllä toteutuu mutta jos lähdetään ajamaan jonkun muun kuin asukkaan intressejä niin silloin käy niin kuin pääkaupunkiseudulla ja muutamilla muilla paikkakunnilla on tapahtunut

tämä koskee myös kuntia itseään

kyllä kunnan ahneus näkyy samalla lailla kuin muidenkin ketjussa mukana olevien ahneus asuntojen hinnoissa ja markkinoissa